mielestäni tämä hallituksen esitys on kyllä tarpeellinen ja parantaa nimenomaan biologisen isän asemaa mutta tämä on nähtävä kyllä siltäkin kannalta että kyllä ihmisellä on tämmöinen luontainen tarve mistä se sitten on lähtöisin tuntea oma biologinen taustansa

niin se vain on että mitä vanhemmaksi ihminen tulee niin sitä tärkeämpää on tietää mistä minä olen kotoisin mitkä asiat siihen on vaikuttanut

minulla on itselläni sellainen tausta että olen ollut opetusalan tehtävissä ennen eduskuntaan tuloa oikeastaan vuosikausia ja täytyy todeta että siellä erityisluokanopettajan ja lehtorin kainalossa on ollut niitä isättömiä ja äidittömiä tyttöjä ja poikia jotka ovat pohtineet syntyjä ja syviä

mielestäni tämä hallituksen esitys on kyllä askel oikeaan suuntaan ja turvaa nimenomaan isän asemaa joka ei tässä yhteiskunnassa aina ole ollut itsestään selvä asia eikä ole vieläkään

nyt on kemera lainsäädäntö ja vielä taitaa olla sisässä pari muutakin metsiin liittyvää lakia

metsälain osalta on valinnanvapautta lisätty metsänhoitoyhdistyslaki muuttaa toimintamuotoja ja kaikki hyvään suuntaan

kemera lainsäädännön kauttahan haetaan tukiratkaisuja jotka motivoivat ja kannustavat metsänomistajia toimimaan metsissään ekologisesti ja metsän kasvua edistävästi

tieverkostoa voidaan rakentaa ja myös metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitäminen ja metsäluonnon hoito ovat kohteita joita voidaan rahoittaa

tässä yhteydessä haluaisin käyttää sellaisen puheenvuoron myös metsänomistajan näkökulmasta että tämähän on ikään kuin yksi elementti niitten metsänomistajan omien toimenpiteiden joukossa

aika nopeasti kun keskustellaan kemera lainsäädännöstä ja puhutaan niistä tukieuroista pitää havahtua siihen että metsänomistaja kuitenkin oikeasti tekee siellä metsässä paljon sellaisia töitä jotka eivät tukieuroja korjaa

eli kaikessa on korostettava sitä että metsänomistajat huolehtivat omasta omaisuudestaan ja tietävät missä se omaisuus sijaitsee niin kuin joskus on sellaistakin esillä

kansallisesta metsäpolitiikasta tähän lopuksi että en aivan ymmärtänyt ihan kaikkea mitä edustaja mattila toi esille mutta sinänsä tarpeellisia asioita

arvoisa puhemies

tästä on mukava jatkaa

muutama huomio

näitä yksityiskohtia on käyty jo ensimmäisen käsittelyn yhteydessä läpi mutta joka tapauksessa kun tässä puhutaan nyt euroopan yhteisestä maatalouspolitiikasta niin tälle isolle kokonaisuudellehan suomessa on laaja hyväksyttävyys

kun me nyt tässä vähän murisemme ja marisemme niin muistetaan kuitenkin se että suomalaiset maataloustuottajat haluavat olla osa tätä yhteistä maatalouspolitiikkaa

mutta pakko todeta vähän niin kuin tuohon metsäpolitiikkaan liittyen että aina tulee sellaisia pieniä yksityiskohtia joidenka johdosta sitten sen uskon asiaan joutuu rakentamaan uudestaan

esimerkiksi näitten pysyvien nurmien osalta tämä ongelma joka syntyi tässä syksyn aikana koettelee mutta ei hylkää koska meillä on hyvä lausumaehdotus asiasta

sitten pari sanaa vielä

minä näkisin että kyllä tämä asia kestetään

sitten vielä lopuksi arvoisa puhemies vielä tästä maatilojen lukumäärästä joka kaadettiin vähän niin kuin saavilla tänne hallituksen suuntaan että me olemme sitä tehneet

niin arvoisa puhemies

ja siitä kun katsotaan eteenpäin niin vaikka me haluaisimme toisin nähdä niin meillä on kuitenkin tulevaisuudessa vielä vähemmän maatiloja

mutta se mitalin puoli on se että tuotannon määrä on pysynyt ennallaan tilat ovat tehostaneet tuotantoa ja kasvattaneet monilla tavoilla sitten osaamistaan jolla tulevaisuudessa pitää pärjätä

kun pyydetään sitä pitkäjänteisyyttä maatalouspolitiikkaan niin nyt voisi sanoa että olkaa hyvä tämä on nyt niin pitkä pätkä kuin pystytään näissä oloissa tekemään

ja tänä aikana meidän tulee keskittyä nyt erityisesti siihen kun tukijärjestelmässä on tietty taso siihen nyt ei lisää saada millä tuotteesta saatavaa hintaa turvataan sitä osuutta mikä tuottajille tulee

niille maatiloille tehokkaille sellaisille jotka tulevaisuudessa jatkavat työtä suomalaisen elintarviketuotannon suomalaisen ruuan puolesta meillä on sijansa

arvoisa puhemies

tämä on juuri oikea asia ja arvostan myllykoskea hienosta näkemyksestä

meidän pitää pyrkiä huolehtimaan siitä että meidän maatilat tulevaisuudessa näitten cap uudistusten toimeenpanolakienkin hyväksymisen jälkeen ovat sellaisessa mallissa että meillä riittää kotimaista tuotantoa meillä on viljelijöitä jotka viitsivät sinne panostaa ja siinä kokonaisuudessa on kyllä huolehdittava siitä että se iskukyky on kunnossa

meillä oli muutamia vierailijoita tuolla etelä pohjanmaalla pari kesää sitten pohjoismaiden neuvoston ympäristövaliokunnan puitteissa

taisipa olla edustaja heikkiläkin siellä kun tässä muistan

tanskalaiset katsoivat sitä suurta härmäläistä tilaa siellä ja totesivat että missäs se isompi tila on että olisi kivempi nähdä sitten vielä niitä suurempia

arvoisa herra puhemies

teenkin tähän piristävän poikkeuksen ja totean että aivan aluksi haluan moittia edustaja tossavaista hänen debatissa esittämästään tölväisystä jonka mukaan maan hallituksella on ylimielinen asenne maaseutua kohtaan

mielestäni me tarvitsemme laajaa poliittista tukea maaseudun kehittymisen turvaamiseksi

arvoisa puhemies

talousarvion karsinnassa on johtolankana ollut se että vähennysten vaikutukset viljelijöiden tulotasoon on pyritty minimoimaan

mielestäni tässä tavoitteessa on varsin hyvin erittäin haasteellisissa olosuhteissa onnistuttu ja haluan siitä myös kiittää erikseen ministeri koskista joka on tässä tehnyt hyvää työtä

mielestäni suomen neuvotteluasenne on oikea ja komission esityksen pohjalta on löydettävissä suomalaisia tyydyttävä ratkaisu

hyvä osoitus siitä että elintarvikehuollossamme ei ole liikaa niin sanotusti löysää on juuri käyty julkinen keskustelu voin riittävyydestä kotimaiseen tarpeeseen kysynnän kasvettua erinäisistä syistä johtuen voimakkaasti

on hyvä asia että tiukentuneesta taloudesta huolimatta on maa ja metsätalousministeriön budjettiin kyetty hallituspuolueiden voimin tekemään muutamia täsmälisäyksiä

mahdolliset laiminlyönnit tulevat esille vuosikymmenten kuluessa

arvoisa puhemies

ruokasektori on tulevaisuuden kasvuala jonka kilpailukykyä ja yhteistyötä kehitetään kansallisessa ruokastrategiassa ja ruokapoliittisessa selonteossa asetettujen suuntaviivojen mukaisesti

luomu ja lähiruoka ovat suomen maatalouspolitiikan keskeinen strateginen tavoite ja niin sen olla pitää